myönnän että tämä tuli vähän myöhässä ajatellen tätä istuntokautta vajaat puoli vuotta ennen istuntokauden päättymistä oikeastaan neljä kuukautta ennen istuntokauden päättymistä ja kun on vuodenvaihde niin on monta kiirettä samaan aikaan

siis toimintatuen idea on se että siinä tuetaan sitä tuotantoa joka syntyy siis se on tuotantoperusteista tukea

tästä syystä tämä kysymys olisi pitänyt täällä ensin käsitellä kysymys siitä miten sote palvelut hoidetaan tai jos ei käsitellä siinä vielä voisin antaa periksi ainakin sen linjauksen siitä miten tämä tullaan järjestämään pitäisi kerta kaikkiaan olla eduskunnan käsissä ja tiedossa ja nyt näin ei ole

minä itse en tiedä enkä osaa näitä asioita mutta minulla on lähellä hyviä ystäviä tai kavereita tai perheenjäseniä sattuneesta syystä ja minä ihan sitä kauttakin saan hyvää tietoa siitä mikä tilanne näissä asioissa on

tällä hetkellä rakentamisen piirissä ovat tiepiirin rakentamistoimet maa ja metsätaloushallinnon rakentamistoimet ja ympäristöhallinnon rakentamisen toimet

tämä on euroopan keskuspankista annetun perussopimuksen kohdan vastainen selvästi ja tämän kiertämistä ovat monet kokeilleet tavalla taikka toisella tehdä

joo kyllä tässä vastauspuheenvuorot taivutkoidusti painella pyytää vastauspuheenvuoro

emme me tietystikään tässä ja nyt kaikkea saa korjattua mutta niitä toimia jotka alkavat vaikuttamaan tässä ja nyt nopeavaikutteisia toimia talouden suunnan muuttamiseksi niitä tarvitaan

eli pyrimme tekemään sellaisia veropoliittisia esityksiä jotka vahvistavat kasvua ja työllisyyttä

silloin kun on markkinapuute selvästi olemassa silloin kun yksityistä kapitaalia ei tule varsinkaan varhaisen vaiheen yritystoiminnan tarpeisiin silloin valtiovallan on otettava vastuu pantava omat euronsa sinne likoon ja näin tässä tapahtuu ja tästä tunnustus hallitukselle

sähkön muuttuvahintainen tuotantotuki on juuri tämäntapainen tuki

se nosti samaan aikaan puun ja turpeen hintaa

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä siihen miten tämä on kytketty muihin täällä eduskunnassa oleviin käsittelyihin ja muiden valiokuntien työhön mitä tulee erityisesti tulevaisuusvaliokuntaan kun pidin tämän lähetekeskustelupuheenvuoroni nimenomaan siinä yhteydessä alleviivasin sitä että täällä tulevaisuusvaliokunnassa on käsitelty samaan aikaan tai vähän aikaisemmin tätä tulevaisuusselontekoa ja että monia niitä asioita jotka nyt ovat tässä esillä käsiteltiin jo siinä

minulla on täällä se referaatti myöskin minkä siellä pidin

mutta sanotaan nyt vielä kertaalleen että meillä on vatt tehnyt tutkimuksen uusituvan työllisyysvaikutuksista ydinvoiman työllisyysvaikutuksista

tarkoitukseni oli keskittyä minun vastuualueeseeni kuuluviin asioihin ihan tarkkaan mutta käynnistynyt verokeskustelu ehkä vielä antaa aiheen jatkaa muutaman sanan verran siitä

eri vaiheiden jälkeen nyt sitten on päädytty tähän tapaan vähän häveliääseen tapaan valtion papereiden ostamisessa

sillä yritetään saada sellaista puuraaka ainesta metsästä energiatarpeisiin joka ei muutoin sieltä tule

toki verojen kohdentamisesta voidaan olla eri mieltä mutta tavoitteena on esimerkiksi se että tämän hallituskauden aikana kokonaisveroaste ei kiristy ja työllisyyttä ei enää tätä kovempaa veroteta

ja näitä pitää voida hakea ja sitä kautta säästöä ja tehoa siihen varsinaiseen muuhun tekemiseen mihin sitä tehoa tarvitaankin jnp

toinen juttu mikä liittyy näihin korvauksiin koskee sitten ihan sieltä kaivauksesta maksettavaa korvausta

kunnilla on niitä tehtäviä jotka vaativat paikallistuntemusta ja sen hyvän paikallistuntemuksen varmistaminen edellyttää sitä että kuntakoko ja kunnan organisoituminen tehdään tavalla jossa kunnan päättäjät tuntevat ne paikalliset olot riittävän hyvin

ja periaatteessa tämä teoreettinen uhka oli tietysti suomenkin kohdalla mutta muistan kun vuosi sitten käytin vastaavassa tilaisuudessa täällä puheenvuoron ja aina kun olen puhunut tästä target rahoituksesta minusta se ei ole ollut mikään todellinen uhka eikä riski suomen kannalta

arvoisa puhemies

kun kuunteli äsken ryhmäpuheenvuoroja backmanin tai lapintien ja sitten teidän oman ryhmänne puheenvuoroa ja teidän omaa sanomaanne niin missä on se yhteinen sävel jolla te tulevaisuutta rakennatte

en tiedä olivatko lasit väärin päin päässä vai miten numerot menivät näin ja kaksi vuotta sitä kesti ennen kuin tämä totuus vähitellen paljastui hallitukselle

jos sitä tarkoititte että jos sille määrälle ydinvoimaa mitä nyt tässä esitetään olisi jostakin löydetty uusiutuvalle vielä sen päälle lisämahdollisuudet niin sellaista selvitystä ei ole tehty

nyt ei valtion papereita osteta suoraan kun valtio laskee ne liikkeelle vaan nyt ne ostetaan sillä tavalla että kun valtio on ensin ne liikkeelle laskenut ja ne ovat jossakin salkussa sieltä salkusta käydään sitten ne ostamassa ja otetaan se riski euroopan keskuspankkijärjestelmän kannettavaksi

ensinnäkin vielä haluan muistuttaa kuitenkin että me voimme olla eri mieltä ehkä siitä pitäisikö jossakin tilanteessa esimerkiksi lähimmän vuoden tai kahden vuoden aikana jollakin tavalla ylipäänsä yhteiskunnan kädenojennuksen kaikista pienituloisimpien ihmisten suuntaan olla vähän suurempi tai pienempi

meillä tulee paljon sellaista puuraaka ainetta markkinoille jonka sieltä metsästä ottamisen ensisijainen syy on joku muu kuin energiatarkoitus

byrokratia yhteisvastuulliset toimet liittovaltioittamiskehitys siinä muutama niistä seikoista jotka ovat ajaneet meidät kaikkeen tähän

nyt riippuu vähän tapauksesta minkälainen on se todellinen korvaus mikä sitten maksetaan minkä kaivosyhtiö joutuu maksamaan kun se kaivaa sitä malmia

huovisen puheenvuorosta se varsinkin heijastui että tuottavuusohjelmatavoitteet on jotenkin niin kuin ajateltu aivan erityisesti hoitaa tämän ely ratkaisun kautta

zyskowicz paraikaa tätä pysyvää kriisinhallintamekanismia sanoin myöskin siinä puheenvuorossani sen mitoituksen että sen pitää pysyä niissä rajoissa

monta kertaa olen käyttänyt esimerkkiä mutta aina kun minä näen ministeri virkkusen täällä kun me olemme molemmat jyväskyläläisiä minä paljon pitempään siellä hallinnossa mukana olleena mutta virkkunenkin jonkun aikaa minun on pakko käyttää esimerkkiä joutsasta ja jyväskylästä ja lasten päivähoidon tai peruskoulun järjestämisestä

nyt tällä hetkellä meillä suomessakin käydään vaalien alla eurovaalien eli euroopan unionin vaalien alla keskustelua siitä että olisi joitain ihan uusia tällaisia keinoja joilla eurooppa ja euroopassa suomi ajettaisiin paremmalle tielle

täällä on pankkivaltuuston puheenjohtaja zyskowicz paikalla

sitä oli mahdoton löytää niin verotuksessa kuin kestävyysvajeessa kuin leikkauksissa te olette ihan eri mieltä keskenänne aivan eri mieltä keskenänne kaikesta keskeisestä

sellaisen puun mikä muuten ei metsästä lähde energiatarpeisiin käyttämiseksi me voimme suomessa käyttää siis äsken kerrottua tällaista toimintatukea

maailma todellakin käyttää materiaalia huikean paljon huikean paljon enemmän ennen kaikkea uusiutumattomia luonnonvaroja kuin niitä tällä hetkellä keretään kunnolla ylös maan sisältä ottaa

mutta samalla hallitus nyt tähän sisällyttää tämän aivan erikoisen byrokraattisen ja tarpeettoman klausuulin joka käytännössä rajaa sitten sitä mikä on energiatukikelpoista puuta

minusta se oli avaus seuraavan hallituksen ohjelmaa varten ja pidän kiinni siitä että jos olen vaikuttamassa asiaan niin tämänmukaisesti jatkossa myöskin menetellään

olen saanut aivan äskettäin aika vahvan valtakirjan myöskin kansalta suoraan olla jyväskyläläinen päättäjä mutta siitä huolimatta minä olen sitä mieltä ja juuri siksi että sekä jyväskylän että koko keski suomen kehittämisen kannalta silloin kun valtion keskushallinto keskustelee tuon alueen kanssa isoista tuon alueen kehittämisen kysymyksistä siinä valtion vastapuolena pitää olla koko keski suomea edustava orgaani jossa aina jyväskylän kaupungilla on erittäin vahva asema

kilpailukyky työllisyys sote kuntien tehtävät normit työmarkkinoiden joustot paikallinen sopiminen ja ansiosidonnainen työttömyysturva ovat osa tätä laajaa kehikkoa

mihin tämä tällainen perustuu

näinhän tämä järjestely käytännössä tapahtuu

vaikka on vähän liioiteltua sanoa ettei se mikään riski ole mutta että ei se nyt kovin suuri riski missään vaiheessa ollutkaan vaikka siinä ovat valtavat rahat liikkuneet suuntaan ja toiseen

jos ajatellaan mistä tuottavuussäästöt ollaan hakemassa niin kyllä niistä kuitenkin vaikka aika paljon muutettiinkin valtiovarainministeriön alkuperäistä esitystä edelleenkin selvästi suurin osa tapahtuu täällä paikallisella hallinnon tasolla sieltä eniten kuitenkin vähennetään ja selvästi vähemmän näitten uusien elyjen piiristä

jos teitä yksi asia yhdistää niin se näyttää olevan usko siihen että kun tehdään euroopan suurimmat kunnat ja luovutaan alueellisen maanpuolustuksen keskeisestä pilarista siitä se jotenkin tämä onni aukeaa vaikka samaan aikaan edustaja backman sanoo kuitenkin ettei tämä kuntauudistus niitä säästöjä lopultakaan tuo

ja se on jos haluaa tehdä aika lailla nopeasti uskoakseni tehtävissä jos sellainen teoreettinen mahdollisuus olisi olemassa että lähinnä puupohjaista tai tuulipohjaista voitaisiin tai kannattaisi niin paljon lisää ottaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hyvä olisi että silloin kun esitetään johonkin pääluokkaan jotain merkittävämpää tai edes mainittavampaa lisäystä se sijoitettaisiin siihen kontekstiinsa mihin se ihan oikeasti kuuluu

on se nyt hölmöä ajatella että me jyväskyläläiset tietäisimme paremmin kuin joutsalaiset miten joutsalaisten lasten päivähoito tai peruskoulu pitäisi järjestää

ja neljäs osa meidän talouspoliittista linjaamme ovat kärkihankkeet joista ei ole hirveämmin keskusteltu mutta ne ovat ne jotka myös pyrkivät omalla tavallaan antamaan pienen kasvun sysäyksen

minä pidän aivan valtavan tärkeänä sitä että suomi käyttää kaikki mahdollisuudet sellaisen puun jalostamiseksi energialtaan korkeammalle mikä suinkin voidaan sinne jalostaa

olen menossa ihan kohta sinne lähtevällä koneella mistä syystä ihan vain muutama sana

eduskunnan puhemies on useamman kerran käyttänyt puheenvuoron siitä minkä itse kukin täällä on monta kertaa sanonut että euro on liian vahva valuutta suomelle

täällä edustaja zyskowicz äsken minusta aika hyvin sanoi sen että silloin jos se on tällainen aputoimi jolla on kumminkin marginaalinen rooli suhteessa varsinaisten finanssipolitiikan toimijoiden apuun sellaisena se vielä menettelisi

se liittyy todellakin tähän finavian pääomittamiseen ja sitten siihen minkälaisena me lentotoiminnan näemme osana tätä suomen kaikkinaista aineellista taloudellista ja henkistä ja kulttuuristakin kehittämistä

no jos tätä miten on aiemmin miten nyt keskustelua nyt sitten sallitaan kuitenkin vielä käydä en voi olla siihen vielä sen verran jatkamatta äsken tuolta aitiosta aloittamaani että en minä kerta kaikkiaan kykene näkemään olennaisia eroja näissä verolinjauksissa mitä nyt ollaan viemässä eteenpäin verrattuna siihen mitä me sosialidemokraattien kanssa viime vaalikaudella yhteisesti toteutimme

eikä se mitä elyssä vähennetään suinkaan ole yksistään vähennystä ympäristöasioista varmaan sieltäkin ja totta kai kun synergiaa haetaan sieltäkin on ihan oikein myöskin mahdollista jonkun verran säästöjä saada aikaan

hän on samalla esittänyt vähän sellaisia ajatuksia että pitäisi voida muuttaa ekpstä annettua säädöstöä niin että ei vain hintavakaus vaan myöskin muu talouspolitiikka tulisi ekpn rooteliin

matikainen kallström voi olla ihan oikeassa ja on varmasti ihan oikeassa kun otetaan huomioon että meillä maksetaan lisäksi hehtaarikorvaus tuon päälle useimmissa tapauksissa itse louhinnasta maksetaan enemmän korvausta kuin ruotsissa maksetaan

jos se on ihan aitoa tuoretta lisää verrattuna siihen miten asiat ovat aikaisemmin olleet silloin voikin sen ihan sanoa ja vähän niin kuin korostaen sitä seikkaa tuoda esille

siitä syystä jo viime vaalikaudella aloitettiin valtava satsaus nimenomaan alan tutkimukseen ja kehittämiseen mistä nyt osaltaan äänekosken investointi on esimerkkinä ja niin poispäin

arvoisa puhemies

tällä tavalla tumput suorana seisoen tällaista keskittämispolitiikkaa eteenpäin puskien ei suomi selviä niistä haasteista mitä edessä on

tai jos chptä jossa hiili on se toinen raaka aine ajetaan alas sitä korvataan niin totta kai noin käy

ne ovat asioita jotka paikalliset päättäjät osaavat ratkaista paremmin kuin jostain kauempaa niin kuin tässä tapauksessa hallituksen esityksen kaavailun sanon nyt

kivihiili alkoi tulla maahan

mutta se että se muu maakunta työnnetään siitä syrjään edustaja korhonen on viimeisen päälle vanhanaikaista niin kuin edustaja kiviniemi sanoi tämmöistä vanhanaikaista itäistä politiikkaa ja sellaiseen takametsään me keskustalaiset emme halua lähteä

minusta on äärettömän tärkeää että viimeistään nyt tämän jälkeen kun tämä raha hyväksytään hallitus ottaa vakavasti ja minä näen täällä esimerkiksi edustajat rajamäen ja saarisen joihinka aina luotan että myöskin hallitusryhmissä otetaan vakavasti tämä asia että rakennetaan sellainen lentotoiminnan strategia koko suomelle nimenomaan liikelentojen varmistamiseksi että tämä verkosto pystyy palvelemaan suomalaista elinkeinotoimintaa jos mahdollista entistäkin paremmin

semmoista tilaisuutta jossa me kävisimme tässä ja nyt tilannetta ja sitä mitä edessä on ei oikein ole ellei sitä tavallaan ryöstä niin kuin minä tässä teen

mutta tilanteessa jossa lähdetään tämä jälkimarkkinaoperaatioitten mitta avaamaan niin suureksi että siitä tulee tosiasiassa jos ei nyt ihan pääasiallinen tapa mutta kuitenkin erittäin merkittävä tapa auttaa näitä kriisimaita silloin mennään mielestäni erittäin vaaralliselle tielle

nyt pitää satsata uuteen yrittäjyyteen uuden työn synnyttämiseen lopettaa leikkaukset niistä suomen menestyksen eväistä joista edustaja karimäki te ihan oikein puhuitte täällä

suomi on rikas maa luonnonvaroiltaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri onko tässä nyt vähän niin kuin joulupukkia kutsuttu pelastamaan meitä kaikkia vai onko ihan totta että suomen hallitus luottaa siihen että perustamissopimusta voitaisiin muuttaa tavalla jolla ekpn tehtävä muuttuisi

arvoisa puhemies

edustaja eestilä kiinnitti huomiota siihen että itse asiassa kustannustaso on se syy siis ymmärsin että viime kädessä palkkataso tai yksikkötyökustannukset

me puhumme tällaisen kasvurahaston käsitteellä siitä kokonaisuudesta joka pitää sisällään sekä varhaisen vaiheen tämmöisen ihan niin kuin seed eli kaikista varhaisimman vaiheen ja venture vaiheen että sitten ehkä vähän myöhemmänkin vaiheen rahoitustarpeet ja niihin vastaamisen välineenä meille kyllä kelpaa sinänsä tesi ja ehkä nyt sitten tämä tekesin yhteyteenkin perustettava yhtiö

arvoisa puhemies

ylivoimaisesti suurin ero suomen maksamien ja saamien rahojen välillä tulee olemaan euroopan alue ja rakennepolitiikan suhteen

tätä taustaa vasten tuntuu todella ikävältä se että tämä nimenomainen asia puolustusvoimauudistus sai hänen ollessaan vastuussa tästä sen menettelytavan millä koko prosessi on tähän päivään asti tuotu

minäkin löydän paljon kritisoitavaa siinä energiapolitiikassa mitä hallitus on harjoittanut tähän asti mutta tämä esitys ei ole sellaisen kritiikin paikka

ensimmäisen pompun otan siitä että täällä meidän mietinnössäkin sanotaan että eurooppalainen pankkivalvonta siirtyy nyt uuteen järjestelmään jossa meidän keskuspankinkin vastuut tulevat lisääntymään